ylhäältä alas toimiva käskytysketju on kasvattanut julkishallinnon ja työmarkkinajärjestöt niin pulleiksi että samaan tilaan ei enää työtä tekevä suomalainen mahdu

vasemmiston sdpn ja vihreiden edustajat kritisoivat hallitusta siitä että pitkän aikavälin työllisyyspoliittinen visio poikkeaa merkittävästi suomen aikaisemmasta linjasta

paavo arhinmäki ynnä muut itse toteavat välikysymyksessään että tavanomaisten ensiaputoimien sijaan hallitus on tehnyt useita avauksia

arvoisa rouva puhemies

velaksi eläminen loppuu kun nyt helpotetaan yrittäjien mahdollisuutta palkata työntekijöitä ja annetaan mahdollisuus paikallisesti sopia työsuhteiden ehdoista kuten palkasta ja työajasta

jokainen yritys on erilainen

mielestäni työntekijöiden pitää olla mukana päättävissä elimissä

yrittäjät ovat jo pitkään halunneet lisätä työllisyyttä ja yrittäjät ovat ainoat jotka yhdessä työntekijöiden kanssa voivat lisätä työllisyyttä

valta siis siirtyy työnantajille ja työntekijöille jotka kyllä itse parhaiten tietävät miten työtä tehdään niin että se on tuottoisaa

hallitus on omaa julkisuuskuvaansa säästämättä tehnyt työllisyyttä ja suomen kilpailukykyä lisääviä toimia sitä työtä joka olisi ollut tarpeen tehdä jo kahden edellisen hallituksen aikana kun te hyvät vasemmiston sdpn ja vihreiden edustajat istuitte siellä

kiitos